tämä ajattelu puuttuu kokonaan siitä kokoomuslaisesta risikon ja kumppaneiden ajattelusta jossa joka toinen sana on osallistava aktivointi ja niin edelleen

lausumassa todetaan

miten tuo tyhjä iskusana vahvasta peruskunnasta on toteutettavissa

se minkä koko budjetista voin sanoa

asetuksella on perusteltua myös säätää puolustusmateriaalin vientiä koskevien lupahakemusten ja myönnettyjen lupien julkisuudesta ja päätösten avoimesta saatavuudesta viranomaisten julkisina asiakirjoina

mutta stxn suomen valtiolta pyytämä pääomitus on huomattavasti tätä pienempi puhutaan kymmenesosasta ehkä hieman enemmästä

hallitus oikeistohallitus ja niin sanottu kolmikantavalmistelu ovat tuoneet uskomattomia paketteja joiden valmistelussa ei uskoisi ay liikkeen huippujohtajien olleen mukana

minä ymmärrän hyvin ne ongelmat jos pitkän työuran tehnyt levyseppä joka on jo menettänyt työkykyään osoitetaan kuntouttavaan työtoimintaan

osan tuosta summasta telakkayhtiö on jo saanut kasaan mutta hallituksessa talouspoliittinen ministerivaliokunta ei ole osoittanut haluaan yhtiön pääomitukseen

mutta oleellista on myös se kansalaiskeskustelu joka on toisaalla voimakkaasti käynnissä ja se arvostelu jota suomen asekauppojen salaamiseen kohdentuu ja kohdistetaan ja se kyllä olisi eduskunnassa aiheellista ottaa vakavasti huomioon

harvat ammattiliitot ovat ottaneet muutoksiin kantaa ja vielä vähemmän kuulee viestejä jäsenkäsittelyistä näissä asiasisällöissä

toisessa tapauksessa tällainen miesjoukko lähetettiin lentokentän läheiseen metsikköön varustettiin käsisahalla ja kirveillä ja kesti puolitoista viikkoa ennen kuin heille tuli ensimmäinenkään työnjohtaja osoittamaan mitä siellä tehdään

ministeri lindenille

olen todellakin erittäin perusteellisesti tutustunut tähän mietintöön ja todennut että vain yhdessä sivulauseessa siellä mainitaan koko lähdesuoja ja sen murtamisen ongelma

osaltaan on vedottu siihen että eun kilpailusäännösten mukaan pääomalaina kannattamattomaan liiketoimintaan voitaisiin tulkita laittomaksi tueksi

tämä kuntouttavan työtoiminnan lainmuutos on laajennuksena aivan kohtuuton

tai sitten toinen tapaus

suomi vie aseita suomi on vahvistanut monia asekauppoja alueille joissa loukataan ihmisoikeuksia ja rikotaan monia kansainvälisiä sopimuksia

suurta eroa ei ole siihen että valtio menisi suoraan mukaan telakkayhtiön omistukseen ja parhaillaan yhtiön omistuspohjan laajentamisesta käydään laajasti keskusteluja

te nimenomaan sanoitte näin ja suljette pois tietenkin kokonaan tietolähteensuojan työntekijöiden sananvapauden ja yksityisyyden suojan problematiikan

niin sanottua kuntouttavaa työtoimintaa järjestävä konsultti vei useina päivinä tällaisen ryhmän liikekeskus myllyyn muutamaksi tunniksi per päivä seuraamaan minkälaiset ovat vähittäiskaupan työolosuhteet

tätä tarkoitan sillä että myös sillä mitä tarjotaan ja mikä on sen tarjottavan työn tai toiminnan laatu on oleellinen merkitys

nyt ei selvitä pelkillä puheilla enkelirahoituksesta vaan tarvitaan tämänpuoleisia tekoja telakkayhtiön ja laivanrakennuksen jatkon turvaamiseksi suomessa ja tuhansien työpaikkojen turvaamiseksi laivanrakennusosaamisen turvaamiseksi ja kehittämiseksi suomessa

mitään ei tarjota

meillä on työhallinnon omassa tutkimuksessa noussut esille se että aktivointiuudistuksella ja aktivoinnin uhalla ei ole suomessa ollut suoranaisia työllisyysvaikutuksia

se voi merkittävästi suunnata yhtiön markkinointia tuotepohjan laajentamista ja erityisesti helsingin telakalla meillä on käytännössä hyvä esimerkki siitä miten yhteistyö venäjän kanssa on avannut näkymiä helsingin telakan toiminnassa

tässä työmarkkinatuen aktivoinnin vaikutukset tutkimuksessa todetaan myös että kun pyritään uhkavaikutusten avulla muuttamaan ihmisten käyttäytymistä on selvää että silloin pitää olla todellisia vaihtoehtoja tarjolla

on siellä jotain muuta ole

on kuitenkin erittäin törkeää jos vain lain velvoittavuuden noudattamiseksi asiakkaalle tarjotaan sellaista joka ei oikeasti edistäkään asiakkaan tilannetta

pahimmassa tapauksessa tällainen toiminta saattaa jopa viedä nämä ihmiset entistä kauemmas oikeista työmarkkinoista ja edesauttaa syrjäytymistä

sain kirjeen naantalilaisilta työttömiltä joilla oli omakohtaista kokemusta kuntouttavan työtoiminnan sisältöjen puutteesta

he kertoivat päiväohjelmista joissa aamulla koulutuskonsultti järjestää tunnin tai kahden luennon sen jälkeen vieraillaan uimahallissa ja iltapäivällä kolme tuntia tutustutaan kauppakeskus myllyyn

arvoisa herra puhemies

asiani koskee osittain ulkomaankauppaa mutta myös kehitysyhteistyötä ja suomen yhteistyötä brics maiden kanssa

jos tällaisia kuntouttavan työtoiminnan ohjelmia tarjotaan pitkän työuran tehneille esimerkiksi metallimiehille niin olen aivan varma että heillä on järkeä kieltäytyä tällaisesta täysin järjettömästä touhusta

maailma on nyt kehittymässä kohti moninapaista maailmanjärjestystä ja tämä yhdysvaltain yksinapainen hegemonia on murtumassa

brasilia venäjä intia kiina ja etelä afrikka ovat nousseet vahvoiksi haastajiksi ja tekevät merkittävää kehitysyhteistyötä ja suuria investointeja

tässä yhteydessä kun keskustellaan laajemminkin julkisuusperiaatteen asemasta suomen poliittisessa päätöksenteossa ja hallinnossa on kyllä varmaan oikea aika myös muistuttaa siitä että vastikään tässä talossa on päätetty siitä että suomen syyskuussa solmimaa naton isäntämaatukisopimusta ei tuoda eduskunnan kunnolliseen käsittelyyn valiokunnissa ja täysistunnossa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kuitenkin meillä on itse asiassa lainsäädäntömuutokset valmisteilla siis kansallisen lainsäädännön laaja sopeuttaminen

selonteko naton isaf operaation seuraajaoperaatiosta afganistanissa on tilannearvion osalta kaunisteleva ja suoraan sanottuna päätöksentekoa ohjaava

olemme edustaja mustajärven kanssa tehneet tätä koskevan aloitteen puhemiesneuvostolle ja toivomme että tässä vielä julkisuus voittaa ja salaaminen häviää

kysymys on siis lissabonin sopimuksen ja isäntämaatukisopimuksen paineissa syntyneistä lainsäädännön muutostarpeista

yleiskeskustelu on päätti eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se lakiehdotuksensa meni käsittelu päältä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ainoa edistys maassa pieni edistys lasten koulutusmahdollisuuksien kehittämisessä on tapahtunut humanitaarisin toimenpitein ei sotilaallisin iskuin ja terrorisminvastaisen sodan keinoin

tässä ministeri tuomiojan vastauksessa kävikin kyllä sitten ilmi että huolimatta siitä että yhdysvallat on osa nato johtoista rs operaatiota yhdysvallat varaa itselleen oikeuden käydä erillissotaa afganistanissa

oikeusoppineet ovat siitä varsin laajasti yksimielisiä muun muassa söderman ja viimeksi professori martin scheinin ovat todenneet että kyseessä on valtiosopimus sekä kansainvälisen oikeuden kannalta että suomen perustuslain kannalta ja siitä syystä se olisi pitänyt tuoda eduskunnan käsittelyyn kuten valtiosopimus

banaanien ja kahvin myyntiä säännellään tarkemmin kuin asekauppaa totesi hiljakkoin muun muassa arvostettu kansainvälinen avustusjärjestö oxfam

jatko operaatio onkin tosiasiassa afganistanin keskushallinnon henkivakuutus ja naton ja yhdysvaltojen miehitysvallan jatkamista

siinä joukossa suomi heiluttaa siniristilippuaan ja osoittaa tällä tavalla uskollisen liittolaisuutensa

järjestön mukaan maihin jotka ovat aseidenvientikiellossa on viime vuosina myyty aseita satojen miljoonien jopa miljardien eurojen arvosta

siinä suomen hallitus näyttää haluavan olla mukana heiluttamassa siniristilippua merkkinä usan uskollisen liittolaisen mukanaolosta

nyt eduskunta on käsittelemässä resolute support operaatiota koskevaa selontekoa

se on monelta osin afganistanin turvallisuustilannetta ja isaf operaation tuloksia kaunisteleva

tupakan hinnannousut aiheuttavat sen että tupakasta riippuvaiset köyhät ihmiset joutuvat luopumaan monesta välttämättömästä hankinnasta

arvoisa herra puhemies

sotilaallisen maanpuolustuksen toiminnallisissa tulostavoitteissa mainitaan myöskin puolustusvoimien joukkojen avun antamisen ja vastaanottamisen edellyttämät suorituskyvyt ja niiden kehittäminen

puhemies

arvoisa herra puhemies

muistan hyvin helmikuussa kun monet täällä vielä juhlivat helmikuun vallananastusta kiovassa jonkinlaisena eurooppalaisen ajattelun ja eurooppalaisten arvojen esiinmarssina

kaiken kaikkiaan myös eun kautta kulkenut panostuksemme mukaan lukien suomen osallistumisen hintalappu on yli miljardin

suomen kansainvälisen aloitteellisuuden valossa minun on mahdotonta käsittää että kuuden puolueen hallitus päätyi myöntämään luvat

näihin toimeentulokysymyksiin näihin sosiaalisiin näkökohtiin tässä ei kyllä paljoakaan ole kiinnitetty huomiota eikä nähty vaivaa

jo tuolloin edustaja kanerva nosti esille etyjin mahdollisuudet ja oikeastaan totesi että ainoastaan etyjillä voi olla tässä konfliktissa aktiivisen välittäjän rooli ja valtakirjakin

kanadassa onkin syntynyt kova keskustelu panssariajoneuvokaupoista kun on käynyt ilmi että aiemmin toimitettuja ja kranaatinheittimin varustettuja ajoneuvoja oli käytetty bahrainin protestien murskaamisen yhteydessä

tämä osoittaa siis että taistelutoimet ovat kiihtymässä sitä mukaa kuin tämä transitiovaihe päättyy ja siirrytään rs vaiheeseen

jo tuossa vaiheessa oli ja on selvää että niin yhdysvallat nato kuin euroopan unionikin ovat tuon kriisin osapuolia

saudi arabia on bahrainin lisäksi myös sotkeutunut toisen naapurimaan jemenin tapahtumiin ja aivan tuoreeltaan maa on tullut otsikoihin syyrian sisäisiin taisteluihin sekaantuvana aseiden toimittajana

ulkoasiainvaliokunnan mietintöön voi yhtyä myös siltä osin että siinä korostetaan etyjin ja euroopan neuvoston yhteistyötä vaalitarkkailussa ja vaalien onnistumisen arvioinnissa ja oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisen edistämisessä

näkymä on todella lohduton mutta hyvin paljastava ja kouriintuntuva esimerkki siitä mitä merkitsee ulkopuolinen aggressio ja voimakas puuttuminen sisäisiin kansallisiin konf likteihin

jopa joka kolmas sotilas ja poliisikoulutukseen osallistuva afgaani karkaa aseistettuna koulutuksen aikana

on täysin mahdollista että syyriaan matkaavat suomalaiset yk tarkkailijat joutuvat valvomaan iskuja joiden osapuolilla on käytössään suomalaisvalmisteista raskasta aseistusta

sen takia onkin huolestuttavaa kuulla ukrainan vaalien alla että ukrainan laillinen kommunistinen puolue sen parlamenttiryhmä on hajotettu sen puheenjohtajaan on kohdistettu neljä murhayritystä hänen kotinsa on poltettu ja oikeudenkäynti puolueen kieltämiseksi on käynnissä

puhemies

vaikka eun asevientidirektiivi olisi tämän lain yhteydessä antanut mahdollisuuden varovaisuusperiaatteen yksityiskohtaiseen ja hallituksen esitystä tarkempaan kirjaamiseen itse lakiin on esityksessä luvan myöntämisen edellytysten arviointi verrattain väljän kokonaisharkinnan varassa

arvoisa herra puhemies

edustaja kääriäinen korosti eun laajaa kokonaisvaltaista kriisinhallinnan otetta

myös vasemmistoliitto hallituksessa oli tukemassa operaation jatkoa ja myös tietysti miljardien asehankintoja

itse lakitekstiin olisi ehdottomasti pitänyt kirjata eun sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden vientisääntöjä koskevan yhteisen kannan kahdeksan lupaharkinnan perustetta selkeät kiellot mukaan lukien

tietenkin tämä yleissopimus ja sen ratifiointihyväksyntä suomessa on edistysaskel yleisellä tasolla mutta meillä on todella suuri ongelma se että työtapaturma ja ammattitautilainsäädännön uudistus on jumiutunut työnantajan vastarinnan takia useiksi vuosiksi ja kaikki se uusi mitä työelämässä kemikaalien ja muiden osalta syntyy ja tulee käyttöön on sääntelemätöntä

no kukahan muu siitä huolehtisi

kokonaisvaltaisuuden pitäisi olla mielessä myös jo silloin kun itse operaatiota poliittisesti valmistellaan ja siksipä ollaan nyt tässä

tuosta olen todellakin edustaja auton kanssa samaa mieltä että on todellakin ensisijaista tarjota oikeita töitä ja käyttää työllistämismäärärahat nimenomaan kunnollisten työsuhteiden solmimiseen

puhemies

todellakin ensimmäistä kertaa selontekojen historiassa nostetaan esille mahdollisuus luopua jostakin puolustusjärjestelmien avainsuorituskyvystä kunhan vain luodaan pitävä sopimuspohja

olisi ollut oleellista ja tärkeää että hallituksen esityksessä olisi säädetty aseiden ja muun puolustusmateriaalin vientiä koskevien lupahakemusten ja myönnettyjen lupien julkisuudesta ja päätösten avoimesta saatavuudesta kuten monissa eu maissa tällä hetkelläkin on säädetty

siitä on muodostumassa eräänlainen afganistanin keskushallinnon henkivakuutus ja yhdysvaltojen miehitysvallan ja läsnäolon jatkamista kuitenkin niin että vastuuta siirretään yhtä selvemmin myös isaf liittolaisille

suomen osallistuminen sotilaalliseen operaatioon afganistanissa on muutettava ykn johtamaksi siviilioperaatioksi joka tukee maan jälleenrakentamista sekä edesauttaa poliittisen dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista

arvoisa herra puhemies

mutta jotakin rakenteellista ongelmaa on työ ja elinkeinoministeriössä koska viimeisen viiden vuoden aikana joka vuosi on jäänyt huomattavia summia työllistämismäärärahoja käyttämättä

vaikka selonteossa korostetaan että rs operaatio ei ole taisteluoperaatio on selonteon valmistumisen jälkeen tullut presidentti obaman uusi valtuutus käyttää amerikkalaisia joukkoja suunniteltua laajemmin taistelutoiminnassa

ranska on ollut kriisin ja konfliktien osapuoli keski afrikan tasavallassa vuosikymmeniä eikä ole oikeastaan kuin kolme neljä vuotta siitä kun ranska kävi avoimesti sotaa pohjoisia maakuntia vastaan käytti raakoja otteita pommitti ja tuki avoimesti silloisen presidentin hyvin väkivaltaista hallintoa

edellä esitetyn perusteella vasenryhmä ehdottaa eduskunnalle lausumaa joka on mietinnön vastalauseessa ja kuuluu seuraavasti

hallituksen esitys kuntouttavan työtoiminnan päivien vähentämisestä viidestä neljään on tietenkin aivan selvä heikennys

tämä ei ole varmaankaan ministerin yksityisajattelu sillä edustaja kanerva vaati myös täällä ryhmäpuheessaan sopimustasoisia järjestelyjä pohjoismaiden välillä

meillä on paljon uusia ammattitauteja joita ei yleensä työperäisiksi juuri lueta keuhkoammattitauti esimerkiksi

puolustusvaliokunnassa kuultujen asiantuntijoiden mukaan jää nähtäväksi mikä vaikutus tällä on suomalaisten sotilaiden turvallisuusasemaan ja toimintaan

sitä pidetään yleisesti tupakkamiesten tautina mutta aivan selvästi muun muassa lääkäreiden ammattitauti syöpätyöryhmän muistion mukaan se on pääasiassa pölyaltistuksesta ja esimerkiksi kvartsipölystä aiheutuva

onneksi presidentti niinistö on viheltänyt tämän villin spekulaation poikki mutta sopii kysyä miksi maininta puolustusjärjestelmien avainsuorituskyvystä luopumisesta ja spekulointi missä olosuhteissa se voisi tapahtua on ylipäätään otettu selontekoon

kyse on kaikkein vaikeimmassa asemassa olevista työttömistä joilla on monia elämänhallintaan ja terveyteen liittyviä ongelmia ja tietenkin krooninen rahapula ja talousvaikeudet

piti äänestää jaa

arvoisa herra puhemies

asetuksella on perusteltua myös säätää puolustusmateriaalin vientiä koskevien lupahakemusten ja myönnettyjen lupien julkisuudesta ja päätösten avoimesta saatavuudesta viranomaisten julkisina asiakirjoina

aikaa kuluu

meillä on lukuisia erilaisia ihottumatauteja ja erilaisten aineyhdistelmien aiheuttamia kiistanalaisia ihotauteja

harvoin eipä juuri koskaan ennen oman puolueeni vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kanta on ollut ristiriidassa työttömien etujärjestön työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön näkemyksen kanssa

summat ovat valtavia ja tulokset ovat lohduttomia

suomen osallistuminen sotilaalliseen resolute support operaatioon afganistanissa on muutettava ykn johtamaksi siviilioperaatioksi joka tukee maan jälleenrakentamista sekä edesauttaa poliittisen dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista

mutta nyt se on

ainahan tässä suojelulainsäädännössä on kysymys raja arvoista ja raja arvot ovat poliittisia linjauksia

näiden tavoitteiden toteuttamista voi parhaiten edistää maa joka ei itse osallistu sotatoimiin tai niiden tukemiseen

tällaisia ovat esimerkiksi kiistat puupölyn kivipölyn ja niin edelleen aiheuttamista ammattitaudeista vaikutuksista ja raja arvoista joista siis väännetään kättä